nyt kysyisin keskustalta kun keskusta perää hallitukselta vaikuttavuutta

mikä on teidän näkemyksenne vaikuttavuudesta

ja kun he palaavat yhteiskuntaan takaisin kunnat ottaisivat heidät vahvasti omiin hoitotiimeihinsä ja lähtisivät sitä kautta tukemaan vankien aitoa palaamista yhteiskuntaan

ikävä tosiasia on että samalla kun lastensuojeluasiakkaitten määrä on kasvanut niin sosiaalityöntekijöitten resursseja ei ole pystytty lisäämään samalla tavalla kuin se olisi vaatinut ja siltä osin sosiaalityöntekijöitten laadukas työ on heikentynyt

eli mikään poppakonsti jossa vain siirretään tuen maksatus teknisesti kelaan kuten keskusta on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan ei paranna omaishoitajien asemaa aidosti

asiakasmaksujärjestelmä tulee entistä sekavammaksi

mutta arvoisa valtiovarainministeri lapsiperheisiin kohdistuneiden säästöjen yhteydessä sosialidemokraatit vaativat selvitystä siitä kuinka kehysriihessä tehdyt leikkaukset vaikuttavat kokonaisuudessaan lapsiperheiden tilanteeseen

osasta palveluja potilas maksaa yksityisen palvelumaksun josta hän saa sairausvakuutuksen korvauksen osan palveluja hän voi saada julkiselta puolelta ja on yleisen asiakasmaksujärjestelmän piirissä

nyt me kosketamme pientä osaa tästä kokonaisuudesta joka on äärettömän tärkeä ja voisiko sanoa hyvin mielenkiintoinenkin

nyt vuosien päästä hallitus yksipuolisesti muuttaa ja sanelee uudet ehdot arvostamatta aikaisemmin tehtyjä sopimuksia

mitenkä te näette näitten asioitten esimerkiksi perusopetukseen liittyvien tavoitteiden vaikuttavuuden

pelkällä pienellä tukipalkkiolla ei omaishoitaja pärjää vaan olennaista on nimenomaan rahallisen tuen rinnalla saatavat riittävät palvelut

korvauksen määrä on pysynyt koko sen voimassaolon ajan eli noin kymmenen vuotta samana koska siihen ei ole tehty tasokorotuksia eikä sitä ole sidottu indeksiin

tämä on sitten toisaalta vaikuttanut myös siihen että työntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta mikä edelleen on sitten heikentänyt lastensuojeluasiakkaitten palveluiden laatua

olen itse allekirjoittanut tämän aloitteen ja se minun allekirjoitukseni perustuu ihan kokemukseen sosiaalityöntekijänä kun tein yhteistyötä konnunsuon vankilan kanssa sekä olen tehnyt yhteistyötä monen muunkin vankilan kanssa

kysyisinkin nyt teiltä

tästä syystä on vähintäänkin välttämätöntä että potilas varmasti tietää milloin hän on yksityisellä ja milloin julkisella puolella potilaana ja häntä ohjataan ja informoidaan riittävästi

sitä kautta tunnen ja tiedän sen ympäristön joka vankilassa on ja tiedän ne isot kysymykset ja haasteet joita vankiloissa on

miten hallitus selvittää tämän näille ihmisille jotka ovat aikoinaan valinneet ammatillisen eläkejärjestelmän ja sitä kautta heikentäneet omaa elämäntilannettansa suhteessa muihin kollegoihin

kiitoksia herra ministeriä arvoisat edustajat manu kaksi puheenvuoroa tässä

hallitus on arvioinut että lääkärin sitoutuminen julkiseen työnantajaansa vahvistuisi jos hän saisi julkiselle tekemänsä työajan jälkeen mahdollisuuden jatkaa yksityisvastaanoton pitämistä samoissa työtiloissa

mun käsitys että edustajat pystyvät varsin tiivisti nämä kaksi puheenvuoroa käyttämään esittäisin että menetellä joustavasti ja tärkein tavoite

me seuraamme heidän tilannettaan siihen asti kunnes jokaisen potilaan kuntoutus ja hoitosuunnitelmat ovat kaikki järjestyksessä

kysyn tätä ministeri mäntylältä

ensinnäkin kun näitä tarkkailuhaalareita pidetään niin tosiasia on se että niitä pidetään noin vuorokausi tai kaksi riippuen tilanteesta miten tämä paljon puhuttu uloste sitten ulkoutuu ihmisestä

mutta se kun ed

näin voi olla mutta on myös paljon mahdollista että tämä kunnalla työskentelevä lääkäri ei saa tilaa vuokrattua itselleen

akaan penttilä kysyi että eikö kelan valtuutetuilla ollut tietoa reumasäätiön sairaalan tilanteesta niin voin sydämessäni rehellisesti sanoa että ei ollut

sitä kautta tiedän myös sen kuten täällä edustaja lipponen viittasi niihin käytäntöihin joissa ihmiset kokivat itsensä väärin kohdelluiksi että nämä ihmiset ja vangit usein myös pyytävät mahdollisesti ulosteen ottamisen jotta pääsevät niistä haalareista nopeammin ulos

arvoisa herra puhemies

nyt kysyisinkin ministeriltä sitä kun meillä on olemassa laatusuositukset tulisiko arvioida nyt tarvitsemmeko me ehkä tiukempaa säätelyä lastensuojeluun

esityksessä painotetaan nimittäin erityisesti sitä että kunnan viranomaisen tulee huolehtia että julkisiin tiloihin vuokralle tulevat yksityiset toimijat valitaan avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä

me olimme molemmat yhdessä muistaakseni viime kaudella tutustumassa heinolan reumasäätiön sairaalaan sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä ja siinä yhteydessä olimme varmaan molemmat tietoisia siitä mikä tilanne siellä on

arvoisa herra puhemies

valitettava tosiasia on että alkoholin ja kaikkien päihteiden käyttö on kasvanut ja arkipäiväistynyt yhteiskunnassamme

keliakiaa sairastavalle koituu sairauden hoidosta myös muita lisäkustannuksia kuten ylimääräisiä matkakustannuksia koska lähikauppojen valikoimat ovat suppeat vaikka valikoima onkin laajentunut huomattavasti

haluan ensinnäkin tukea ed

lahtelan tuomia ajatuksia ja todeta omalta osaltani sen että saimaan kanava ja sen toimivuus ja kehittäminen on ehdottoman tärkeää kaakkois suomen elinkeinon kannalta

elikkä kyllä tässä on myös sitä kautta käytännön kokemusta työntekijöillä ja myös vangeilla itsellään miten tässä tulee toimia

kuten täällä on todettu nämä wcssä käynnit tarkkailuhaalarin kanssa tehdään tarkkailun alla ja sitä kautta näen että siinäkään ei ole mitään sen enemmälti ihmeellistä

toivoisin tästä syystä että luotsausmaksut ja muut maksut joita kanavatoiminnassa peritään tullaan säilyttämään kohtuullisella tasolla jotta saimaan kanavan toimintaedellytykset pystytään edelleen turvaamaan

seurasimme varmaan kukin omalla tahollamme yleisesti tämän kyseisen sairaalan tilannetta mutta se ei kuulu tähän kelan toimintakertomukseen

keliakiaa sairastava joutuu käyttämään tavallista enemmän aikaa ostosten tekemiseen sillä hänen pitää aina tarkistaa elintarvikkeiden ainesosaluettelot gluteenittomuuden varmistamiseksi

esityksen perusteluihin on kirjattu toteamus ettei uudistuksen vaikutusta julkisten sosiaali ja terveydenhuollon tilojen käyttöön ja sairaanhoitokorvausten määrään voida yksiselitteisesti arvioida

mutta kannamme varmasti yhteisesti huolta reumapotilaitten tilanteesta koska olen itse myös vahvasti sitä mieltä että se oli ehdottomasti todella väärä päätös ja huono päätös ja ennen kaikkea näitten lapsipotilaitten kannalta joittenka tilanne on erilainen kuin aikuispotilaitten osalta

toivoisin myös sitä että valtio olisi vahvasti tukemassa saimaan kanavan toimivuutta ja siihen muun muassa liittyvät nämä asiakasmaksut joista äsken jo mainitsin

täälläkin siitä on jo monella tavalla tuotu erilaisia esimerkkejä

ensinnäkin me olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä että vaalipiiriuudistus on välttämättömyys mutta siitä kuinka sitä on toteutettu tämänkin keskustelun pohjalta voidaan todeta että suurin osa meistä on sitä mieltä että se ei ole tapahtunut siten kuin edustuslaitoksessa tämän valmistelun pitäisi tapahtua

kuten täällä on myös todettu haluan itsekin painottaa sitä että kun tarkkailuhaalari otetaan käyttöön niin se on tarkoin harkittu ja siinä täytyy olla selkeät perustelut miksi se otetaan käyttöön

etelä karjalassa kehittyy tällä hetkellä erittäin vahvasti uutena elinkeinona matkailu ja saimaan kanavalla on erittäin suuri rooli ja merkitys myös siltä osin

mutta sitten haluaisin muutamalla sanalla sanoa muutamiin muihin asioihin joita on jossa kela on syyriasta joista kelaa usein syytetään joita on muun muassa kelaan kohdistuva syyte muutoksenhakulautakunnan viivästyksistä

arvoisa ministeri orpo teidän leikkauslinjanne syö valitettavasti tulevaisuutta

jos lähdetään sitten valitusprosesseihinkin siinä täytyy olla tavallaan selkeät perustelut mistä tämä mielikuva tai päätöksen perusteet ovat syntyneet

ne panokset jotka saimaan kanavaan tullaan satsaamaan valtion osalta tukevat sekä sen alueen elinkeinotoiminnan kehittymistä ja monipuolistamista että koko valtakunnan elinkeinoa

se oli vaikeaselkoinen läpinäkyvyyttä ei ollut äänestäjän ääni ei kohdentunut oikeudenmukaisesti

tuntuu siltä että esitys on hätäisesti valmisteltu tilanteessa jossa terveydenhuollon kenttä on muutenkin muutosten keskellä ja esitykset rahoituksen ja järjestämisen osalta ovat auki

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi konnunsuon vankilassa meillä oli vankilanjohtajana psykologi joka katsoi ihmisen kokonaisuutta hyvin vakavasti ja arvioi tarkkaan mikä on tämän ihmisen arvon kannalta ihmisen kannalta oikeudenmukaista jos tämä tarkkailuhaalari otetaan käyttöön

ostovoiman säilymisen turvaamiseksi tulevaisuudessa on erittäin tarpeellista että keliakiaa sairastavalle maksettava ruokavaliokorvaus sidotaan elinkustannusindeksiin

täytyy myös omalta osalta todeta se että olen erittäin helpottunut että me olemme tässä vaiheessa tämän lain osalta ja voin tulkita nyökkäyksistä että näin ovat myös muutamat muutkin edustajat täällä salissa

hallituksen esityksen nyt suurimpana ongelmana näen että hallituksen esitys mahdollistaa vaalipiirin muutoksen tahtomallaan tavalla aina kun hallitus sitä haluaa

kelan valtuutetut ovat kirjelmöineet tästä tilanteesta nyt kahteen otteeseen sekä sosiaali ja terveysvaliokunnalle että valtiovarainministeriölle ja olemme vaatineet lisää resursseja somlan toimintaan

suomalaiselle alkoholinkäytölle tyypillinen humalajuominen on edelleen lisääntynyt vaikka viinit ovatkin löytäneet tiensä ruokapöytiin

arvoisa ministeri miksi te heikennätte kaikkein heikoimmassa asemassa olevia nuoria leikkaamalla heidän työllisyysmäärärahojaan nimenomaan palkkatukea kunnilta ja järjestöiltä

arvoisa herra puhemies

tästä syystä keliakiaryhmä eduskunnassa haluaa muistuttaa eduskuntaa että yhdenvertaisuus keliakiapotilaitten sekä muitten kansalaisten välillä tältä osin tapahtuu

lakialoite on monella tavalla kannatettava vaikka en sitä allekirjoittanut ja siihen on ollut omat omaa syytä joka edustaa juosseen kanssa syyt jotka edustaja juvoselle tuossa kirjoitusvaiheessa kerroinkin

vuokraajan olisi huolehdittava siitä ettei tilojen vuokraaminen yksityiselle palveluntuottajalle vaaranna kunnallisen sosiaali ja terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa

kun sitten konnunsuolle tuli tilanne jolloinka heiltä kiellettiin näitten tarkkailuhaalareitten käyttöönotto käytännössä se toi monia ongelmia siihen käytännön arkeen minkä jälkeen sitten todettiin että kun haalarit palautuivat sekä vangit että myös henkilökunta olivat tästä tyytyväisiä

vaikka esitykseen sisältyvä ehdotus eläkkeensaajan hoitotukien maksamisesta olisi sinänsä positiivinen ratkaisu on hoitotuen tuoma parannus laitoksessa asuvien taloudelliseen tilanteeseen syöty jo etukäteen

tulisi myös huomioida tiloihin ja toimintaan kohdistuneet valtion tuet yksityisen ja julkisen terveydenhuollon rajanvedon säilyminen vastuukysymykset ja potilaan asema

ensinnäkin olen itse sosiaalityöntekijänä joutunut tekemään lastensuojelutyötä tämän asian tiimoilta mikä sitten tuo vähän laajemman ulottuvuuden tähän asiaan

vaalipiiri näyttäytyy meille kaikille vähän eri lailla riippuen siitä mistä me sitä katsomme

hän toi sen näkyväksi jonka seurauksena sosialidemokraatit tekivät välikysymyksen jonka seurauksena silloinen peruspalveluministeri risikko lupasi tuoda eduskuntaan vanhuspalvelulain

nyt muutamalla ajatuksella haluan myös tuoda tämän kokonaisprosessin joka tässä seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä käydään läpi

lisäksi vuokranantajan tulisi esimerkiksi tila ja aikajärjestelyiden avulla huolehtia siitä että potilaalle on selvää hoidetaanko häntä julkisessa vai yksityisessä terveydenhuollossa

täällä on keskusteltu tästä kymen alueen ja sitten koko itä suomen alueen näkökulmasta ja itse tarkastelen tätä omalta osaltani etelä karjalan näkökulmasta

toistuvasti hallituksen ministerit korostavat miten he ovat tehneet kaikkein pienituloisimpien tilanteeseen parannuksia mutta näyttää vahvasti siltä että jokainen etuuden parannus tuo mukanaan myös jonkun toisen etuuden heikkenemisen

arvoisa herra puhemies

alkoholi aiheuttaa itsessään vakavia sairauksia ja myötävaikuttaa monien sairauksien etenemisessä

arvoisa herra puhemies

uusiutuva energia ja energiateknologia kasvavat maailmalla nopeasti ja niiden markkinoista suomenkin kannattaisi ottaa oma osansa

hallituksen esitys siis hämärtää jo ennestään sirpaleista terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja monikanavaista rahoitus ja korvausjärjestelmää

kun on pienestä lapsesta tai nuoresta kyse niin kuin monesti on niin silloin lastensuojeluviranomaiset tulevat mukaan mahdollisesti myös terveydenhuollon lastenpsykiatrian osaajat tulevat mukaan sekä sitten poliisien puolelta rikoslain selvittäminen ja tämäntyyppiset asiat tulevat mukaan

en lähde uudestaan purkamaan sitä prosessia joka on todella vaikea ja monimutkainen ja siltä osin en näe sitäkään hyvänä en vangin kannalta enkä myöskään koko tämän toiminnan kannalta

ymmärrän kuitenkin itä suomen näkökulman etelä savon näkökulman ja myös sitten kymen elik kä kotkakouvolahamina alueen näkökulman

eli jos ei valtiovarainministeriöstä saada lisää resursseja noin miljoona euroa pariksi kolmeksi vuodeksi jotta voimme purkaa sen alkuperäisen voisiko sanoa patin joka siellä oli ennen kuin somlaa muodostettiin niin se käytännössä tulee tarkoittamaan että tämä kokonaisuus tulee maksamaan moninkertaisesti valtiolle

suomi on maailmalla huippu tällä alueella

niin tälläkin kertaa

esimerkkinä voisi todeta lappeenrannan yliopiston josta olen erittäin ylpeä ennen kaikkea sen huippuosaamisesta tällä toimialalla

lisäksi muutoksella voi olla negatiivinen ohjausvaikutus jos kunnat ohjaavatkin entistä enemmän asiakkaita laitokseen koska sitä kautta asiakkaalta voidaan periä hänen tulonsa lähes kokonaan asiakasmaksuna

tässä yhteydessä tulevaisuuteen katsottuna voi myös todeta sen että valiokunta halusi katsoa tulevaisuuteen muun muassa näiden kahden lausuman avulla joissa haluttiin selkeyttää perustuslakivaliokunnan näkemystä johon edustaja saarikkokin viittasi omassa puheenvuorossaan

olisimme tietenkin toivoneet että vaalipiirijako olisi säilynyt nykyisellään mutta emme myöskään pidä sitä huonona ratkaisuna että etelä savo ja etelä karjala ja kymi me olemme kaikki yhtä jatkossa

kun lapsi joutuu tähän prosessiin ensinnäkin tietenkin on ollut hyvin traumaattista se että hän on joutunut hyväksikäytetyksi mutta kun tämä asia tulee selville niin usein tämä myös käynnistää perheissä monia muitakin asioita monia muitakin ongelmia

tiedän että näitä haalareita on käytetty kuudessa vankilassa ja kymmenessä ei mikä kuvaa myös sitä että meillä on erilaisia käytäntöjä vankiloissa

mielestäni meidän olisi otettava nykyistä vahvempi strateginen kokonaisote uusiutuvaan energiaan sekä energia ja ympäristöteknologiaan sekä tehokkuuden että kokonaisuuden tuotteistamiseen ja sitä kautta tehtävä tästä tavallaan uusia nokia uusi teollisuudenala jolla suomi voisi olla monessa mielessä edelläkävijä

arvoisa herra puhemies

toivoisin että oikeusministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö keskustelisivat keskenään tästä ettei tällaista tilannetta syntyisi ja ennen kaikkea että inhimillinen oikeusturva ihmisten osalta toteutuisi

me sosialidemokraatit olemme jättäneet yhdessä muiden oppositiopuolueiden kanssa mietintöön vastalauseen jossa vastustamme maksun korotusta

edellä olevilla perusteluilla esitämme että la cierva ehdotus hyväksy hyvä

ja kun näitä asioita ruvetaan käymään läpi niin lapsi voi monella tavalla kokea kun perhe hajoaa kun äiti rupeaa reagoimaan tai isä rupeaa reagoimaan eri lailla ja kun sitten perheessä mahdollisesti sisarukset tulevat näihin prosesseihin mukaan ja tämä pieni lapsi on kokenut hyväksikäytetyksi tulemisen joka sinällään on jo ollut iso asia niin tämä prosessi tuo tähän lisää traumaoireita jos sitä ei osata hoitaa oikein

lisäksi katsomme ettei vammaisetuuksia saisi katsoa hoidettavan tuloksi jonka perusteella asiakasmaksu määritellään

ehkä jos jotain positiivista tästä tilanteesta hakee nyt kun oikeusasiamies on ottanut tämän kannanoton ja oikeusministeriö lähtee selvittämään tätä niin tämä toivottavasti tuo selkeyttä tähän kokonaisuuteen jotta sitten me tiedämme miten jokaisessa vankilassa voidaan toimia eikä tämmöistä epämääräistä tilannetta siltä osin synny

haluaisin sen verran sanoa että vaikka toimistoja on lakkautettu niin helsingissä kuin myös eri puolilla suomea niin myös minun kotikaupungissani lappeenrannassa niin mitään huomautusta näistä lakkautuksista ei käytännössä ole tullut koska ihmisille on pystytty tarjoamaan tämä palvelu toisella tavalla joko yhteispalvelupisteissä tai ihmiset ovat hakeutuneet sähköisten palveluitten piiriin minkä takia asiat ovat hoituneet voisiko sanoa ajassa ja ajan mukana

kysyisin nyt ministereiltä

arvoisa herra puhemies

toinen kysymys

alkoholinkäyttö ei kosketa vain käyttäjää itseään vaan myös hänen perhettään puolisoaan lapsiaan vanhempiaan lähipiiriään sekä työtovereita ja aivan sivullisetkin ihmiset voivat kärsiä näistä haitoista

onko meillä todellisuudessa laskettu lainkaan sitä mitenkä uusiutuva energia tai energiateknologian kehittäminen vahvistaisi kotimaista teollisuutta ja työllisyyttä vai onko se vain oletuksia

alimman hoitotuen ryhmässä käteenjäävät tulot alenisivat lähes kaikilla

uskon vahvasti että tämä tuo henkilökunnalle sekä vangeille turvallisuutta ja luo sitten paremmat edellytykset myös vankien päihteettömyydelle ja kuntoutukselle ja sitä kautta sitten toivottavasti myös kun he vapautuvat heidän elämänolosuhteilleen jatkossa